nytpä hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksi että eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässä päätöksessä aki aloitti sisältyvien poikkeusten hylkäämisestä hylkäämisestä tää on kidutusten poni käsite luupää että asia lopulta se

totesin sen asian jo täällä aikaisemmin mutta kun kuuntelin näitä kommenttipuheenvuoroja niin huomasin että viesti ei kyllä ollut mennyt perille

ahde valiokuntamme suulla puhui oli tietysti pelkkää asiaa

mitään sellaista nokanvalkaisua ei ole tapahtunut ei wall streetin suunnassa eikä missään muussakaan suunnassa

sillä tulee olemaan ratkaiseva merkitys myöskin suomen pankkimaailmassa ja sitä arvoisa ministeri te ette ole ymmärtänyt vielä pätkänkään vertaa

sama koskee hygieniaa sama koskee terveyden tässä tapauksessa sairauksien yleensä monen sairauden hoitoa yhtä aikaa

tämä asia koskee nimenomaan yleisradion tilaamia niin sanottuja indie tuotantoja

on ollut jännittävää amerikkalaisessa keskustelussa kiinnittää huomiota siihen että kun herra bernard madoff sai aikaiseksi tämän maailmanhistorian suurimman pyramidihuijauksen niin nyt amerikkalaisessa keskustelussa on todettu että no se varsinainen pyramidihuijarihan olikin alan greenspan fedissä elikkä federal reservissä koska hänhän tavallaan loi juuri kun näihin äsken mainittuihin näkökohtiin ei ollut kiinnitetty huomiota eräänlaisen pyramidihuijausjärjestelmän joka sitten systeemiriskin kautta levisi kaikkien kouraan

asko seljavaara kuvasi tässä on pikkunäppärä juttu hoitaa yksi ongelma pois kun niitä tuon eu järjestelmän puitteissa tulee aika paljon

ja sitten erittäin mielenkiintoinen oli tämä kemian käyttäminen apuvälineenä

niillä on ollut ratkaiseva merkitys tvn sisällöntuotannon kehittämisessä ja nykyinen yleisradion rahoitustilanne merkitsee käytännössä sitä että tilauksia ei tehdä

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestykseen

missä tässä hallituksen paksussa esityksessä on se selvittely millä tavalla tämä rakenne muuttuu että missä laukeaa sitten tämä perintämaksu näiltä muilta ja millä periaatteella se perintämaksu määräytyy

minä vaan palautan arvoisa puhemies mieleen sen millä tavalla tämä sama asia aivan toisessa ulottuvuudessa on ollut aikaisemmin täällä esillä

kun asianomainen oli kuuluisan lääkärin pekka lanton potilas niin aivan läheltä pystyi katsomaan sitä millä tavalla kemialla yritettiin asiaa hoitaa

ne ovat olleet neljännes tuotannosta ja ne ovat nyt niin kuin odottamassa

nimittäin täällä oli edustajana nykyinen meppi satu hassi ja hän lähti sellaisesta ajatuksesta että jos hankit tupakoimalla itsellesi keuhkosyövän niin kaikki siitä seuraavat sairaala ja sairastamislaskut maksat itse elikkä joudut vakuuttamaan itsesi keuhkosyövän varalta jos haluat jonkunlaista turvaa hankkia

on selvää että tällaiset firmat sellaisella rahoitusrakenteella mikä niillä on eivät pysty älyttömän pitkiä aikoja olemaan ilman tuloja

arvoisa puhemies

sivuvastauksena ed

kun hän esittää meneteltäväksi niin kuin hän sanoi niin sehän pitää sisällään sen että hän tietää kuinka asia pitää hoitaa

hallitusneuvotteluissa sovittiin että yksi kuudesta tavoitteellisesta painopistealueesta on harmaan talouden kuriin saaminen

silloin tähän liittyen täällä keksittiin että joo sitten siinä pitää olla semmoinen oikein komea varoitusmerkki että nyt joudut tällaisen kohtelun alaiseksi

mitä nyt tähän mennessä puolentoista vuoden aikana on tapahtunut arvoisa ministeri

on tapahtunut että kaksoislaskutuksen hävittämiseen tähtäävä lakiesitys on tänne tullut mutta kaikki muut viestit jotka ovat tulleet ovat olleet negatiivisia eivätkä positiivisia

niin nyt hallituksen pitää tehdä sillä tavalla että palkkaa konsultiksi ed

täytyy kyllä nyt heti alkuun myöntää että omassa henkilökohtaisen elämän suunnittelussani en ollut ottanut lainkaan huomioon sellaista mahdollisuutta että joudun olemaan tällä hetkellä sekä oikeusministerin että lakivaliokunnan puheenjohtajan vikareeraajana tässä asiassa

mutta kun madoff jäi kiikkiin pyramidihuijauksestaan niin ensimmäisenä kysyttiin ai mihinkäs ne rahat hävisivät

arvoisa puhemies

tämä on äärimmäisen herkkä asia

arvoisa puhemies

minä vaan totean sen että sillä tasolla millä nyt keskustelua käydään jossa potentiaalisesti etsitään syyllistämismallia katson että tämä on epäasiallista tässä yhteydessä ja katson että asiaa ei todellakaan tule lähettää perustuslakivaliokuntaan

sasi muisti aivan oikein clintonin politiikan no inc me no job no asset politiikan joka johti juuri siihen mitä hän kuvasi american dream ohjelmalla

aivan lyhyesti kiinnitän vain yhteen yksityiskohtaan huomiota siihen että tällä alalla niin kuin kaikilla elintarviketuotannon aloilla nykyisin on valttia omavalvonta

tämä on on näin yksinkertaista kun sen osaa

mutta kun arvoisa puhemies näin kohtaloni taas muuttui niin kuin yleensä aina muuttuu minulla ei koskaan tahdo onnistua niin tämä elämän suunnittelu kuin olen hartaasti aikonut niin yritän selviytyä tästäkin tehtävästä

koska tuotte kvartettiin ja sitä kautta eduskuntaan hallitusohjelman mukaisen harmaan talouden torjuntaohjelmanne

siis toisin sanoen kysymys on sopimustuotannosta ja se sopimustuotanto taas ei onnistu jos asiat eivät ole kunnossa elikkä tilaaja jo tavallaan kontrolloi sen että tuotanto olosuhteet ja toimintatavat ovat asianmukaiset

arvoisa puhemies

bush oli jo ollut muutaman kuukauden hallituksessa yhdysvallat sanoutui irti oecdn veroparatiisien purkamiseen tähtäävästä ohjelmasta ja ruvettiin piilottamaan rahaa sitä mitä sillä looting eli ryöstöpolitiikalla amerikkalaiset mustapekkapolitiikassa hankkivat

ensinnäkin minä totesin jo teille siinä ensimmäisessä vastauspuheenvuorossani sen että hallituksen esityksessä on edelleen sanottu että rajaus on tapahtunut tieteellisten perusteitten mukaan

olen tätä varten hankkinut tukiopetusta oikeusministeriöstä ja tukeudun tähän tukiopetukseen koska henkilökohtainen juridinen kompetenssini ja elämänkokemukseni eivät riitä näin merkittävän lakialoitteen murjomiseen mitä tässä nyt pitäisi tehdä

ensinnäkin kun ollaan tekemisissä uusiutu vien energialähteitten hyödyntämisjärjestelmän kanssa se on kokonaisuudessaan maankäyttöratkaisu

tässä suhteessa pitää myöskin silloin lainsäädännön yhteydessä ja siinä mitä tästä salista lähtee katsoa ettei myöskään

sitä ei ole muutettu poliittisten tarkoituksenmukaisuuksien rajauksella

se ei ole mitään muuta kuin maankäyttöratkaisu

sillä tavalla että nykyisen euribor järjestelmän sijasta siirryttäisiin pankkienväliseen jälkimarkkinakelpoisten sijoitustodistusten myymiseen jossa joka ikisessä yliyön kauppatilanteessa olisi merkitty riskilisä niin että se riskien valvonta olisi järjestelmässä itsessään sisässä

se on sitä suomi kohtaisesti se on sitä kansainvälisten vesien osalta ja se on sitä myöskin ihan täsmälleen samalla tavalla globaalisti

ensimmäinen havainto on tietysti semmoinen johon minä voin itsekin yhtyä että tällä hetkellä käräjäoikeuksissa ei ole välineistöä videotallenteiden tekemiseksi

myös keskustelu on käytännön hyödyntää yksityiskohtaisen käsittelevä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällä mietin mukaisena oikeutuksensa överiksi säädetä

elikkä toisin sanoen viittaan tähän valtakunnan kaava asiaan arvoisalle ministerille millä tavalla tämä voitaisiin parhaiten hoitaa silloin kun on kysymys merialueista

jos laitetaan tuhansia miljardeja setelirahoitusta niin kyllähän siinä tuotettakin syntyy siis viimeisen vuoden olen pyrkinyt bastos puhunut edustajien lauslahti kallis ukkola ja sitten edustaja

sitten toisekseen olen kanssanne samaa mieltä siitä että kalankasvatuksen tekniikka on parantunut aivan ehdottomasti niiltä ajoilta kun ensimmäiset laitokset sinne tulivat

se kulttuuri pitäisi ajaa läpi niin kuin ruotsissa nyt kuitenkin on tapahtunut

yritän palauttaa tämän keskustelun syiden juurille

se tarkoittaa yksinkertaisesti vain sitä että kun meillä on nykyisellään lain mukaan täydellinen kuntajako niin nämä merialueet muutetaan kansainvälisen käytännön mukaan territorioiksi jolloinka se merkitsee vain yhden pykälän muuttamista ja kun se ei voi olla ristiriidassa yhdenkään olemassa olevan kunnan primääri intressin kanssa niin se on hoidettavissa sillä tavalla

arvoisa puhemies

ja sanoin nauvon ja rymättylän välillä sen takia vaan että minä en ole käynyt muualla tässä katsannossa moottoriveneen kyydissä hyvin epäekologisella tavalla kyllä se oli iso moottori yhdeksänkymppinen moottori että se kyllä vei bensaa aika paljon

ja kun kysymys on globaalista ilmiöstä ja hyvin monisyisestä ja perusteisesta ilmiöstä niin tietysti tämmöiset modernit länsimaiset teollisuusvaltiot jotka kuuluvat vielä täällä euroopassa talous ja rahaliittoon ovat juuri nyt samanlaisessa kurimuksessa ja tilanteessa

mutta sellaista selvitystä ei oikeusministeriön mukaan ole käytettävissä mitä se meillä tulisi maksamaan

tässä lausunnossa jonka olen saanut todetaan että ministeriön virkamiesten mukaan tässä yhteydessä pitäisi arvioida tämän muutoksen vaikutus käräjäoikeuksien tuomiopiirien laajuuteen ja se mahdollisuus että se johtaisi rikosoikeudenkäyntien keskittymiseen käräjäoikeuksien päätoimipaikkoihin ja näitä selvittelyjä joita pitäisin erittäin tarpeellisina ei ole ehditty tehdä

jos sillä nyt jotakin merkitystä on totean että olen osallistunut asiaa koskeviin keskusteluihin tässä salissa jo jonkin kerran tähän mennessä

kansainvälinen lehdistö kertoo meille siitä millä tavalla juuri nyt pohdiskellaan sitä millä tavalla pitäisi puuttua finanssikriisin perustekijöihin niihin perussyihin miksi tähän on ajauduttu

se ei ole näkyvissä vaan se on siellä vaatekaapin hyllyllä niin että se on niin kuin piilossa ja sieltä käydään aina lorottamassa tuolla tavalla noin

jos ajatellaan sitä keskustelua mikä näistä asioista on käyty tässä salissa viimeisen parinkymmenen vuoden aikana missä olen saanut olla mukana niin säätövoima on se yksi keskeinen asia

tämä asiahan on ollut täällä aikaisemmin esillä ja sen perustelut ovat käytetyissä puheenvuoroissa tulleet hyvin esille

yksi sellainen on veroparatiisit ja nimenomaan eurooppalaiset veroparatiisit joista nyt keskeisenä keskustelun kohteena on sveitsin pankkijärjestelmä kaikkine pankkisalaisuuksineen

toivottavasti ruotsalainen eduskuntaryhmä käy keskusteluja oikeusministerin kanssa vielä kertaalleen tästä asiasta

kaikkein raflaavin on oulussa pohjois pohjanmaan liiton uusi maakuntajohtaja pauli harju joka keksi että nyt tarvitaan säätövoimaa ei enää ydinvoimaloitten takia vaikka niitä sinne ollaan rakentamassa pilvin pimein vaan tuulivoiman takia

mielenkiintoista on se että saksan liittokansleri merkel on päätynyt siihen että tilanne on niin paha ja historia on niin synkkä että nyt pitää ostaa rahalla näiden veropinnareiden nimiluettelot ja päästä sen jälkeen sveitsin pankkeja kurittamaan niin että saadaan rahat takaisin ja mätkyt päälle

mutta tässä pointti on että se mitä ihan varmasti on tapahtunut on tämä kreikka operaatio ja viikonvaihteen operaatio ja niille emme voi yhtään mitään

sitten nopeuttaako tämä tallenteiden katsominen oikeudenkäyntiä hovioikeudessa

mutta jännitysnäytelmä alkaa täsmälleen siitä hetkestä jolloinka mitataan kreikan ensimmäisen ja toisen kvartaalin kunto

siinä on vaan mukavaa se että hänellä on jäänyt huomaamatta se että eu laajuisesti on lähdetty sille tielle että kytketään nämä sähköverkot kantaverkot yhteen

tässä viitataan professori virolaisen lausuntoon joka on sitä mieltä että ruotsin järjestelmä on todella johtanut tämänlaatuiseen tulokseen mutta sitten kotimaisilla tahoilla on kiinnitetty huomiota että näin ei saattaisi kuitenkaan täällä kotimaassa nyt ihan vikavälleen tapahtua

jos oli jälleen narrattu niin mikä on euroopan keskuspankin reaktio kun se on mennyt hyväksymään joukkovelkakirjalainoja jotka käytännössä ovat vain paperilappusia ja tehnyt itsensä riippuvaiseksi politiikasta ja ehkä ei pysty keskuspankkipolitiikkaa itsenäisesti hoitamaan

arvoisa puhemies

siihen on jopa varauduttu taloudellisesti näitten firmojen kesken jotka omistavat nämä kantaverkot ja siinähän on olemassa nyt tämä ohje suomellekin mitä pitää tehdä

aivan vakavasti pohdiskelee tällä hetkellä sitä että tilintarkastusvapauden rajoja pitäisi nostaa ylöspäin niin että harmaalle taloudelle annettaisiin vielä täälläkin paremmat mahdollisuudet kuin nyt jo on muodostettu

arvoisa puhemies

tässä juuri joulun alla käytiin läpi tätä finanssivalvontalainsäädäntöä kun kaksi virastoa liitettiin yhteen

tämähän on mielenkiintoinen uusi harjoitus

arvoisa puhemies

ekp itse aiheutti alhaisten korkojen politiikalla tämän tilanteen siirsi setelirahoituskauteen meidät

söderman tässä kuvasi tämän privilegion kompensaatiosta ja hyvä että edes tämmöinen välipuhe pidetään voimassa

arvoisa puhemies

oikeusministeriö katsoi lausunnossaan että ruotsissa käyttöön otetun menettelyn toimivuutta pitäisi selvittää

sitä me jännitämme

minä ymmärrän ed

sitten arvoisa puhemies tästä saksan mallista liittyen syöttötariffeihin

tilanne on itse asiassa vielä paljon pahempi tänä päivänä kuin miltä se tilanne näytti silloin joulun alla kun edellisen kerran tätä lainsäädäntöä luotiin

mutta yhtä asiaa minä en tässä terminologiassa ja mitähän sementiikkaa se onkaan oikein ymmärrä

olen sitä mieltä edelleen vaikka mitä nyt on tapahtunutkin että se oli siinä tilanteessa aivan oikea teko ja sanon että se viikonvaihteen operaatio sekin oli eräällä tavalla perusteltu

se on erinomaisen paikallaan oleva asia

arvoisa puhemies

silloin minä olin kanssa sitä mieltä että aito taiteilija syytteistä taas kerran testattaisiin kerrankin mitenkä pitkälle eu komissio menee ja vie ey tuomioistuimeen suomen huom

jos ei olisi olemassa maastoliikennelakia ja olisi tällainen suhteellisen luminen talvi ja jos vielä tässä tämä lumen pinta vähän kovettuisi niin kyllä tuolla maastossa ja kylillä ja raiteilla ja joka paikassa olisi villi meno päällä

se vie nyt kuitenkin aikaa

arvoisa puhemies

on suuri vahinko että ei kelvannut pohjapaperiksi se saksan liittotasavallan laki

siis toisin sanoen veroparatiisit kuriin ja suomalaiset veropinnarit kuriin

tästä tarvittavan ajan pituudesta on ruotsin oikeusministeriöstä pyydetty lausunto ja siinä katsotaan että se aika on vähintään kaksi vuotta ja minä kun en ymmärrä yhtään mitään koko asiasta niin minä luotan täydellisesti oikeusministeriöön

kun kaikki käytännöllisesti katsoen kaikki muut edustajat ovat nyt korostaneet lapsesta lähtevää vastuuta ja lapsen aseman huomioon ottamista ja ministeri esittelypuheenvuorossakin erityisesti lapsen asemaa ja oikeutta ja vanhempien vastuuta lapsesta korosti niin sitten se asia yhtäkkiä vanhempien erikoisoikeutena niin ymmärsin ed

silloin kun olin yliopiston hallituksen jäsenenä ja tiedekunnan dekaanina niin silloin osa siitä helsingin yliopiston privilegion tuotosta tuloutettiin oulun yliopistolle

sehän on äärimmäisen taitavasti tehty

arvoisa puhemies